nykyisinhän voimassa on järjestelmä jossa seurakunnat ja keskusrekisterit voivat antaa todistuksia vain omista jäsenistään

se on hyvä asia että ne tiedostot ja ohjelmat jotka julkisin verovaroin on aikaan saatu ovat laajasti käytettävissä

itsekin olen ollut paikalla jossa sivullisen asiaton ilotulitteen käyttö perheen omakotitalon poltti poroksi ja näitä silmävammoja on useita tullut nähtyä

kuitenkin valiokunta halusi muistuttaa tekijänoikeuksien rajoituksista ja tekijänoikeuksien kunnioituksesta

kaikki ovat turhia

se ei ole kyllä millään lailla hyvää asiakaspalvelua

kaiken kaikkiaan voi olla iloinen että tämä lakiesitys nyt etenee ja tällä lailla kotimaisen kulttuurin kotimaisen ohjelmatuotannon ja suomen kotimaisten kielten asemaa turvataan

valiokunta pitää kuitenkin tärkeänä että tässä toiminnassa otetaan erityisesti huomioon liikenteen turvallisuus ja tienpidon vaatimukset

tälläkin hetkellä teiden varsilla kulkee paljon tietoliikenneverkkoja mutta silloin kun sinne tuodaan sähkökaapeleita tuo turvallisuuskysymys nousee toiseen valoon

onnittelenkin kaikkia jotka ovat olleet vaikuttamassa tämän esityksen muotoiluun

valiokunta pitää hyvänä että tätä lupamenettelyä helpotetaan ja myöskin nopeutetaan nykyisestä

tämä esitys nyt poistaa tuon ongelman ja se parantaa asiakaspalvelua se nopeuttaa perunkirjoitusten sukuselvitysten tekemistä kun muodostetaan yhtenäinen jäsentietojärjestelmä ja tietokanta josta näitä tietoja sitten voi saada

siitä johtuu myös se että niitä käsitellään huolimattomasti ja sitä paukuttelua riittää viikko jopa kuukausikaupalla

edustaja kivelä asetti vastakkain nato asiat ja armeijan ruokahuollon

tuossa käsittelyssä tuli esille että alue ja tiesuunnittelussa pitäisi ottaa pitkäjänteisesti huomioon näiden kaapeleiden ja muiden rakenteiden sijoittamistarpeet silloin kun kaavoitusta ja aluekehitystä suunnitellaan

on totta että armeija marssii vatsallaan niin on aina ollut ja tämä ruokahuolto on erittäin tärkeä puolustusvoimissa

nämä nyt tehtävät rakennemuutokset eivät johdu pelkästään säästösyistä vaan yksi perussyy on se että ikäluokat pienenevät

ilotulitushan on upea tunnelman kohottaja ja varsinkin silloin kun sen tekee ammattilainen joka tarjoaa palvelun turvallisesti ja näyttävästi

tämä vähentää merkittävästi yksittäisten seurakuntien kustannuksia näiden jäsenrekisterien ylläpidossa

valiokunnan mielestä tämän esityksen tavoitteiden saavuttamiseksi on ensisijaisen tärkeää että viestintä ja sähköyhtiöiden ja myöskin tällä alalla kilpailevien yritysten välinen yhteistyö toimii ja se olisi koordinoitua niin että sen tulisi olla huomattavasti nykyistä tehokkaampaa niin että tuo yhteistyö toimisi ennakkoon näiden yritysten välillä ja tiedettäisiin tarpeet että mikä yhtiö on nyt lähdössä kaivamaan mitäkin tien laitaa auki ja silloin nuo yhtiöt voisivat yhteistyössä toteuttaa näitä hankkeita

haluan vielä tähdentää sitä että on luonnollisesti selvää että korruption vastaisia toimia ja korruption vastaista taistelua pitää suomessa käydä sinnikkäästi

siinä meilläkin luonnollisesti on tehtävää vaikka nuo grecon raportit eivät meidän osaltamme niin kriittisiä olekaan

mutta se että ihminen pätevöityy politiikassa jonkun osa alueen herkkä asia

meillähän on tiedossa se jokakesäinen riesa että tien varsia ja tietöitä tehdään ensin yksi yhtiö kaivaa sinne kaapelinsa ja yhteytensä ja hetken päästä muutaman viikon päästä seuraava yhtiö avaa

tässä on yksi tapa

niin

ei voi

sitä lähinnä hain tuossa omassa näkemyksessäni että ei se voi olla dismeriitti

kyllä pitää olla perustuslaillinen oikeus valita se työtehtävänsä ja tehdä sitä työtä jota ammattitaito ja se osaaminen edellyttää

jotta tämä yhteistyö näiden toimijoiden kesken olisi mahdollista valiokunta tuossa kuulemisessaan selvitti sitä mitä edellytyksiä silloin pitää olla

ja suomen kaltaisessa pienessä maassa tämä kaikki ammattitaito ja osaaminen huipputason osaaminen jota esimerkiksi ministereillä on ja kansanedustajillakin omalta erikoisalaltaan kyllä on syytä myös hyödyntää koko kansakunnan eduksi silloin kun niitä tehtäviä tässä maassa tarjolla on ja niitä taitoja tarvitaan

yksi edellytys on se että kaapeleiden sijaintia koskeva keskitetty ja avoin sähköinen tietokanta kehitetään ja se on myös kaikkien toimijoiden vapaasti käytettävissä

meillä on monesti tässä salissa puhuttu normitalkoista ja tarpeettomien lain vaatimusten lain pykälien poistamisesta laista

vihreät esittivät täällä ympäristölle haitallisten tukien karsimista vaihtoehtona esitetyille säästöjen tekemisille ja toivat esille muun muassa kilometrikorvaukset täällä puheenvuoroissaan

silloin tuo suunnittelukin on mahdollista ja se mahdollistaa tuon hyvän yhteistyön myös niin että tämä sähköinen sijaintitieto ehkäisee näitä vahinkotapauksia ja niistä johtuvia sähkökatkoksia ja tietoliikennekatkoksia silloin kun taas tehdään uutta kaivuutyötä

tämä oli se näkökulmani että politiikassa pätevöityminen ja ammattitaidon kertyminen ei saa olla saastumista seuraaviin tehtäviin joita ehkä tarjolla on

tässä puututtaisiin nimenomaan turhaan hallinnolliseen päätösmenettelyyn johon vaaditaan asianomainen kansalainen sitten tulemaan paikalle vaikka hän on jo tietoinen tuosta aiemmasta menettelystä joka koskee hänen ajo oikeuttaan

viime kaudella edustaja niinistö toimi ympäristöministerinä ja tässä on lainaus ympäristöministeriön raportista joka koskee kilometrikorvausta

tuki kasvattaa työllisyyttä kaikilla aloilla joissa pitkät työ ja kuljetusmatkat kuuluvat liiketoimintaan

ja aina ovat olemassa nämä eturistiriitojen ja esteellisyyksien säännökset myös niissä seuraavissa tehtävissä niin että niitä asioita tai tietoja jotka ovat luottamuksellisia ei luonnollisestikaan voi käyttää

eli jos sähköinen gps paikantimeen perustuva tieto on siellä kaivurilla olemassa niin silloin vähemmän on katkoksia asennustöissä mutta myös kaivurin kauhan tulisi myös piirtää samalla sitä sähköistä karttaa kun taas uutta kaapelia sinne sijoitetaan

taloudellisista vaikutuksista ympäristöministeriö raportissaan kertoo että kilometrikorvauksella on merkittäviä positiivisia taloudellisia vaikutuksia usean alan liiketoiminnan kannalta

ja näistähän tulee pitää kiinni

tämä lakiesitys toteutuessaan säästäisi siis sen kansalaisen aikaa joka poliisin asiakkaana kyseisessä asiassa on säästäisi poliisin työaikaa ja myös vähentäisi tuomioistuinten taakkaa joten kyseessä on kannatettava lakiesitys

tuossa suomen kyberturvallisuusstrategiassa puhutaan hyvin pitkälle kyberuhkien sietokyvystä ja siitä että häiriötilanteista toivutaan ja palaudutaan mahdollisimman nopeasti

edustaja rossi kantoi huolta rautateiden henkilöliikenteen kilpailun avaamisesta ja piti sitä arveluttavana tuossa puheenvuorossaan

valiokunta tuossa kuulemisessaan pohti myös tienpitäjälle maksettavaa haittakorvauksen käyttöönottoa ja myös niin että siitä haittakorvauksen käyttöönottoa tulisi tutkia jatkossa myös yksityisteiden ja yksityisten maiden osalta koska on selvää että hyvin monta yksityistieliittymää joudutaan kaivamaan auki silloin kun näitä kaapeleita tuonne tienvarsiin sijoitetaan ja niistä saattaa aiheutua haittaa tienpidolle ja nämä korvausjärjestelmät tulisi jatkossa selvittää

valiokunnan käsittelyn aikana nousi esille kysymys miten pitkään pitää sietää hyökkäyksiä jotka haavoittavat suomen yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja tuleeko suomella olla kykyä iskeä takaisin

esimerkkinä voisin käyttää vaikkapa kaupunkiseutua päijät hämeessä jossa kolmen kaupungin orimattilan lahden ja heinolan välillä on ratayhteys

kysynkin ministeriltä sitä mikä on teidän näkemyksenne miten suomen pitää valmistautua siihen että pystymme tarpeen tullen myös iskemään takaisin emmekä vain pitämään sitä sietokykyä yllä loputtomiin

tuolla voitaisiin hyvin aloittaa tuo henkilöliikenne yksityisen toimijan osalta ja se parantaisi kaupunkiseudun lähiliikennettä ja täydentäisi vrn nykyistä henkilöliikennettä

nämä rahathan tuppaavat menemään näihin isoihin hankkeisiin ja nämä muutaman miljoonan pienet hankkeet jotka parantavat siellä lähialueella sitä liikenneturvallisuutta jäävät näiden isojen jalkoihin

tämä hallituksen esitys käsittää lähes tuhat sivua ja kolmella asiantuntijavaliokunnalla riittää kyllä työtä ennen kuin nämä lait tulevat uudelleen tänne suureen saliin

toivon että lakipaketit saadaan perusteellisen ruotimisen jälkeen vietyä kunnolla läpi ennen valtiopäivien päättymistä

arvoisa rouva puhemies

tässä on ollut erittäin hyviä puheenvuoroja siitä että tähän maahantuloon ja ulkomaalaisiin liittyvät kysymykset eivät ole kokonaisuus

täällä keskustelussa on kummunnut esille ikään kuin vastakkainasettelua kansalaisten ja poliisin välillä ja mielestäni se on täysin aiheetonta koska poliisi on kansalaisten ja yhteiskunnan palvelija

pitää nähdä se maahanmuuton moninaisuus ja ulkomaalaisten eri tavat olla ja tehdä töitä täällä suomessa tai tulla hakemaan turvapaikkaa oleskelulupaa

poliisi tekee työtä rikoksen uhrien puolesta ja yhteiskunnan puolesta ja erityisesti rikosten uhrien puolesta silloin kun heidän säädettyjä oikeuksiaan on loukattu

tämä lakihan nimenomaan puuttuu niihin ulkomaalaisiin joilla ei ole maassaolon edellytyksiä suomessa ja tämä hakee korjausta niihin menettelytapoihin miten asiasta sitten päästään eteenpäin

mutta eräs ulkomaalaisiin liittyvä kokonaisuus on rikolliset ja ulkomaalaisten rikollisten maassaoloon maastakarkottamiseen käännyttämiseen meidän tulee edelleen hakea nopeampia ja tehokkaampia keinoja

yhteiskunta antaa poliisille sellaiset työkalut ja juuri niin hyvän lainsäädännön kuinka korkealle yhteiskunta arvostaa kansalaistensa oikeuksien loukkaamattomuutta

poliisilain ykköspykälässä on määritelty poliisien tehtävät ja tuo järjestys on minulle aina ollut erityisen tärkeä varsinkin siinä kohtaa kun puhutaan että poliisin tehtävänä on rikosten ennalta estäminen

suomi on rikollisten suhteen täysin omavarainen maa eikä suomesta pidä rakentaa mitään rosvoparatiisia keveimmillä säännöksillä verrattuna muihin pohjoismaihin tai muihin euroopan

lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on maihin

tuo edustaja sinnemäen kanta tai puhe rikkidirektiivin terveysvaikutuksista on ylimitoitettu

tuntuu että tässä keskustelussa monen tässäkin salissa vaikuttavan edustajan käsitystä poliisin työstä ohjaa valitettavan paljon elokuvien ja televisiosarjojen virheellinen ja viihteellinen kuva

vttn ja ilmatieteen laitoksen tutkijat kertoivat että nämä mittalaitteet jotka heillä on tällä hetkellä käytössä jotka edustavat korkeata teknologiaa eivät edes tunnista sitä rikkipitoisuuden muutosta tässä itämeren alueella

kun esimerkiksi puhuttiin kotietsinnöistä tuli mieleen että siellä vaikuttavat nämä elokuvien kotietsinnät joissa mennään koteihin ja heitellään kaapeista tavarat sikin sokin

arvoisa rouva puhemies

ja laivathan ajavat vähärikkisellä polttoaineella satamaan eli sitä terveysvaikutusta ei ole tällä hetkellä siinä määrin mitä on esitetty

minä kannan huolta siitä mitä omistajaohjauksesta vastaava ministeri tekee jotta suomalaisilla on työtä ja yrittäjyyttä jolla sitten nämä kehitysyhteistyövaratkin hoidetaan

täällä on myös tuotu esille että rampataan aiheettomasti ihmisten kodeissa ikään kuin häiritsemässä kotirauhaa ja tulisi harkita sitä että lupa kotietsintöihin annettaisiin vain tuomioistuimen määräyksellä

sen sijaan niin kuin edustaja satonen tuossa toi esille on näytetty toteen että tuolla välimeren alueella nämä terveysvaikutukset olisivat kymmenientuhansien ihmisten luokkaa ja sinne nämä toimenpiteet pitäisi suunnata

valtion omistamat kuljetusyritykset ovat laajentaneet toimintaansa alkuperäisestä ydintehtävästään postin kuljettamisesta ja raideliikenteestä lähes kaikkeen kuljetustoimintaan jopa niin että jotkut perustehtävät uhkaavat jäädä hoitamatta

jos näin tehtäisiin silloin taas annettaisiin lisää suojaa rikollisille ja heille lisää etumatkaa ja aikaa hävittää todisteaineistoa ja sillä lailla rikosten uhrien asemaa jälleen heikennettäisiin

usein valtionyhtiön kuljetuksia vetävät pitkäkilpiset ulkomaille rekisteröidyt ajoneuvot ja siellä ulkomaiset kuljettajat kabotaasisääntöjä venyttäen

tämän esityksen tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti korottaa tupakkaveroa asteittain

mitä aiotte tehdä jotta valtion kuljetusyhtiöiden toimintatapa ei vääristä kilpailua kotimaisella kuljetusalalla

hätävarjelun säännöksen suoja virkatehtävissä olevaa poliisimiestä kohtaan olisi siis erilainen kuin siviilihenkilöllä joka joutuu äkillisen hyökkäyksen kohteeksi

tällä veronkorotuksella tavoitellaan tupakkatuotteiden hintojen nousua ja sen seurauksena myös tupakan aiheuttamien haittojen ehkäisemistä

kuitenkin pyritään ottamaan huomioon se mitä vaikutusta tupakkatuotteen verotuksella on matkustajatuontiin ja laittomaan harmaaseen

virkavastuun liittäminen hätävarjeluun tarkoittaisi että hätävarjelun liioittelutapauksissa tulisi poliisimiehille ja poliisinaisille rangaistusbonus kun asiaa käsiteltäisiin myös virkarikoksena ja sen seurauksena olisi virkamiesoikeudelliset seuraukset

aiemmin tupakkatuotteiden veronkorotus on johtanut jossain määrin salakuljetuksen lisääntymiseen koska tupakkatuotteet ovat suomessa hinnaltaan korkeampia kuin naapurimaissa ja tätä seurausta tässä voi olla ja sitä tullaan matkan varrella arvioimaan

tämä kuulostaa kohtuuttomalta ja saattaa johtaa äkillisissä väkivaltatilanteissa jopa hätävarjelusta pidättäytymiseen ja sen seurauksena vakavaan henkeen tai terveyteen kohdistuvaan seuraamukseen

tupakoinnin terveydelliset ja sosiaaliset vaikutukset ovat merkittäviä

tällöin olemassa olevalla hätävarjelulainsäädännöllä poliisi voi suojata paikalla olevia hyökkäyksen kohteeksi joutuvia perheenjäseniä muita sivullisia partiokaveria tai itseään

suuret uudistukset joihin sitoudutaan tehdään aina vuorovaikutusprosessin kautta ja sen vuoksi edustaja kettusen puheenvuoro oli hyvä

se on aivan välttämätöntä että kuntia kuullaan ja alueiden erityispiirteet huomioidaan ja ilman sitä keskustelua ei tällaista uudistusta voida tehdä eikä sitä varmasti tässä maassa ilman sitä keskustelua tehdä

esimerkiksi kotihälytystilanteissa voidaan ajautua siihen että odotetaan että voimaa on paikalla riittävästi ja useampi partio ja pystytään varautumaan kaikkiin mahdollisiin äkillisiin tilanteisiin

arvioidaan että tämän veronkorotuksen seurauksena tupakoinnin kulutus vähenee ja se on yksi tavoitteistakin

ja se ei ole ainakaan niiden ihmisten etu jotka siellä kotihälytystilanteessa odottavat sitä poliisin nopeaa paikalletuloa ja apua siihen tilanteeseen

aiemmin on todettu että erityisesti halvempien tupakkatuotteiden veron ja hinnankorotus on vähentänyt nuorten tupakointia aikuisia herkemmin ja se näkökulma on hyvä tässäkin ottaa huomioon ja on otettukin huomioon kun tätä veronkorotusta on arvioitu ja harkittu

siihen on kirjattu että poliisilla on oikeus puolustusvoimien avustuksella siis virka apuna käyttää myös sotilaallisia voimakeinoja terrorismirikoksen estämiseksi tai keskeyttämiseksi

tämä on aivan aiheellinen lisäys niiden tilanteiden varalta joihin ei koskaan toivota jouduttavan

suomalaisten terveydentila on viime aikoina kohonnut monessa suhteessa ja tupakoinnin vähentämisellä on suuri merkitys myös tähän terveydentilan kohentumiseen

toivon että tämä tupakkaveron korotus myös jatkaa tätä kehitystä ja parantaa myös suomalaisten terveydentilaa vaikkakin tässä on kysymyksessä myös verotekninen fiskaalinen korotus

arvoisa puhemies

viittaan tuohon aikaisempaan käytyyn keskusteluun vielä sen verran että ihan ilolla pistin huomiolle sen huolen joka opposition puolella oli poliisin määrärahoista ja varsinkin koulutuksen suhteuttamisesta virkoihin

tein viime kaudella samansisältöisen lakialoitteen mutta se ei kuitenkaan kiireiden vuoksi edennyt ja nyt toivon että tämä lakialoite sitten saa asiallisen käsittelyn ja johtaa myös lain muutokseen

mutta poliisin resursseissa on pitkään ollut ongelmana se että ikään kuin lisäbudjeteilla on poliisin rahoitusta säännelty ja pidetty yllä ja silloin pitkäjänteisen suunnittelun tekeminen on mahdotonta

valitusoikeuden kääntöpuolena on mahdollisuus käyttää oikeutta väärin esimerkiksi siten että ainoa tavoite on tietyn hankkeen jarruttaminen tekemällä siitä valituksia aina korkeimpaan hallinto oikeuteen asti

tulisikin pyrkiä siihen että poliisien määrä ikään kuin määritellään paljonko me tarvitsemme poliiseja ja koulutus suhteutetaan siihen ja eläkepoistumaan ja yli vaalikausien turvattaisiin rahoitus jotta poliisien määrä pystyttäisiin pitämään

tästä selonteosta on käytetty erittäin hyviä puheenvuoroja ja huomaa sen että selonteon henki on sisäistetty ja sieltä löydetty erittäin hyviä yksityiskohtia puheenvuorojen aiheiksi

viranomaisella joka ei ole asianosaisasemassa on valitusoikeus kun valitusoikeudesta on laissa nimenomainen erityissäännös tai kun valitusoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen

keskustelu on päättynyt tätä voi myös neuvotellut sitä sentään ja mansiaitahallintovaliokuntaan jolle peruslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava of

nostan itse esille tässä puheenvuorossani vain yhden asian ja se koskee noita radiomikrofoneja langattomia mikrofoneja

valitusoikeus saattaa siten julkisen edun perusteella kuulua sellaisellekin viranomaiselle jonka tehtäviin julkisen edun valvominen kuuluu mutta joka ei ole tehnyt päätöstä kyseisessä asiassa

tästä syystä olisi perusteltua rajoittaa viranomaisen valitusoikeus ainoastaan asioihin joissa valitusoikeudesta on laissa nimenomainen erityissäännös

kun tuo muutos tulee sen seurauksena nykyiset radiomikrofonin käyttäjät joutuvat siirtymään muille taajuuksille mikä aiheuttaa muun muassa taide ja kulttuurilaitoksille kalustonvaihdosta aiheutuvia kustannuksia

arvoisa puhemies